arvoisa herra puhemies

sote uudistus on ollut kunnissa nyt lausunnolla ja se ei ole sieltä taas on juuri palaamassa sieltä ministeriöön lausuntojen jälkeen

arvoisa puhemies

valtiovarainministeriön korkein virkamies raimo sailas on todennut että suomessa oltiin euroon mentäessä suorastaan lapsellisen hyväuskoisia kun uskottiin että kaikki noudattaisivat kasvu ja vakaussopimuksen mukaista budjettikuria

nyt monet hallituspuolueet ovat jo ehtineet irtisanoutua tästä omasta uudistuksestaan jota on täällä nyt kolme vuotta pyöritelty

monelle on tullut yllätyksenä se että tämä on normaali käytäntö ja täysin nykylain mukaista

herää kysymys missä on nyt tuki tälle sote uudistukselle joka on niin paljon teidän kehumanne

on täysin selvää että kun sääntöjä rikkoo jokin suurista euromaista ei niille kuitenkaan mitään rangaistusta langeteta jatkossakaan

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

jälleen kerran suomi noudattaisi sääntöjä mallioppilaan tavoin ja saisi siitä palkaksi maksaa sääntöjä rikkoneiden maiden pelastuspaketit

millaista kriminaalipolitiikkaa hallitus tekee koska yleisen oikeustajun ja olemassa olevan todellisuuden välillä ilmenee räikeä ristiriita

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

jotta tähän asiaan saataisiin vihdoinkin joku selvyys ja tiedettäisiin missä nyt oikein mennään kysyn peruspalveluministeri huoviselta

perussuomalaiset ei näe tarvetta eikä perustetta muuttaa tätä vaalilakia ehdotetulla tavalla koska suomessa asuvalla ulkomaalaisella on voimassa olevan lain mukaan mahdollisuus olla jonkin kunnan asukas siten että hän on myös kirjoilla kyseisessä kunnassa

monien asiantuntijoiden mukaan ervv laista tulisi ilmetä takausvastuiden enimmäismäärä kuten aiemman ervv sopimuksen voimassa ollessa

uudesta laista ei kuitenkaan käy ilmi paljonko takausvastuiden päälle tulevat korkomenot voivat olla ja tämä oli tiedossa laista päätettäessä

toisin sanoen ei ole olemassa mitään laillista estettä sille että suomessa asuvalla euroopan unionin kansalaisella niin halutessaan olisi kotikunta suomessa jolloin hän nykyisen vaalilain mukaan on äänioikeutettu suomessa järjestettävissä euroopan parlamentin vaaleissa

muun muassa sen takia perussuomalaiset esittivät perustuslakivaliokunnassa ettei ervv sopimuksesta voida päättää mutta kun sellainen esitys oli kuulemma vastoin perustuslakia niin esitimme että sopimuksesta tulisi päättää eduskunnassa määräenemmistöllä supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä

minua hämmästyttää se että jostakin kumman syystä suomessa ollaan luomassa eu byrokraatikoille käytännössä erillislainsäädäntöä siten että vaikka heillä ei todella olisi kotikuntaa suomessa ja he asuisivat täällä niin he saisivat europarlamenttivaaleissa äänestää suomen listaa

sinänsä joukko ei ole iso vaikka siinä on kansainvälisten järjestöjen työntekijöitäkin mutta kyllä kyse on periaatteesta ja siitä että minkään erityisryhmän ulkomaalaisten takia ei meidän vaalilakiamme ruveta kyllä mielestäni muuttamaan

viime päivinä on kuitenkin tullut tietoa ja tullut lausuntoja hallituspuolueiden sisältä että tätä sote mallia voidaan muuttaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

eli tyytymättömyys hallituspuolueiden sisällä vaikuttaa kuitenkin avoimelta

rikoslain mukaan vanki voi todellakin päästä ehdonalaiseen vapauteen kun rangaistuksesta on suoritettu puolet jos rikosta edeltävinä kolmena vuotena ei ole ollut vankilassa

on siellä muitakin ministereitä ollut lausumassa puhumattakaan esimerkiksi vihreistä jotka ovat jo kauan sitten mielestäni irtisanoutuneet tästä uudistuksesta

lakia ei käytännössä voida eduskunnan enemmistön toimesta jatkossa muuttaa vaikka kyse olisikin vain tavallisesta laista koska kansainvälinen sopimus sitoisi suomea ja lain muuttamisesta seuraisi päätyminen eu tuomioistuimeen

eli kysyn peruspalveluministeri huoviselta

taloudellisten seikkojen merkityksen korostamisen voidaan katsoa hallitsevan suomalaista rangaistuskäytäntöä rangaistuksen tarkoituksen sijaan

jos te haluatte tällaisen poikkeuksellisen kansainvälisen sopimuksen hyväksyä eikö se rehellisyyden nimissä edellyttäisi alijäämäsäännöksen kirjaamista suomen perustuslakiin kuten sopimuksessa neuvotaankin

eli siis yhteiskunnalle sinänsä kalliita vankilapaikkoja ei haluta pitää yllä vaan mieluummin päästetään rikolliset vapaaksi keskuuteemme

eikö ole väärin sitoa tulevien eduskuntien kädet yksinkertaisen enemmistön toimesta tavallisella lailla vain siksi että sopimus saataisiin tässä ja nyt vietyä helposti ja vaivattomasti eduskunnassa läpi kuten hallitus esittää

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

onko hallituksen kriminaalipolitiikassa käynyt nyt niin että taloudelliset seikat ovat ohittaneet halun ehkäistä rikollisuutta

arvoisa herra puhemies

kiitos ministerille tästä tiedosta että perustuslakivaliokunta pääsee arvioimaan tilannetta uudestaan

arvoisa herra puhemies

mutta sitten kun on esitetty sellaistakin että euroopan vakausmekanismi tulisi korvaamaan jo ensi kesänä tämän euroopan rahoitusvakausvälineen ja sen takia ei tarvitsisi olla huolestuneita tästä mahdollisesta korkomenosta eikö nyt ole kuitenkin niin että ainuttakaan euroopan vakausmekanismisopimusluonnosta ei ole täällä eduskunnassa vielä käsitelty

tämä on syytä tuoda selkeästi esille ja tällä transaktioverolla on ajateltu kerättävän siis veroja tähän euroalueen yhteiseen budjettiin

onko nyt niin että tämä pitää paikkansa ministeri katainen ja jos näin on niin mitä siitä seuraa jos suomi ei osallistu tähän veroon

eli mikä tämä tilanne on

kertokaa suomen kansalle kaikki nyt tähän asiaan liittyvät faktat

arvoisa puhemies penehdotukset numero kaksikymmentäviisi ja

jos näin ei oletettaisi muutoksen toteutumisessa ei olisi turvauduttu yksinkertaistettuun tarkistusmenettelyyn jossa uutta toimivaltaa ei voida perustaa

ja edustaja puhuen arvasi voimismään syystä komi kai se puhemiesten esityksen numero kaksikymmentäseitsemän perustelee puolestaan

alli arveli

nykyinen hallitus on usein puhunut luovan ja innovatiivisen talouden puolesta

tähän politiikkaan kuuluu olennaisena tapa kuluttaa rahaa mielin määrin epämääräisiin visiointihankkeisiin joista ei vielä ole tullut selvää positiivista tulosta kansantaloudellemme

tällöin artiklalla luotaisiin todistetusti uutta toimivaltaa eikä sopimusmuutosta voitaisi toteuttaa yksinkertaistetussa menettelyssä

iso vastuu näissä innovaatiotouhuissa on virkamiehillä joilta näyttää puuttuvan selkäranka kertoa päättäjille totuus näiden hankkeiden järkevyydestä

näin ollen jää nähtäväksi valitetaanko tästä jossain vaiheessa euroopan unionin tuomioistuimeen sillä ainoastaan sieltä on saatavissa tähän kysymykseen perustetaanko tällä mahdollisesti uutta toimivaltaa vastaus

olen samaa mieltä pääministerin kanssa että tässä tilanteessa ei kyllä kannata sote mallia lyödä lukkoon vaikka sitä tässä kysyjä toivoikin

euroopan keskuspankin kautta ovat suomen vastuut tässä eurokriisin hoidossa koko ajan kasvaneet ja kasvavat koko ajan

onko hallituksella valmiutta miettiä keinoja tehostaa vastuullisuutta innovaatioprojektien kanssa työskentelevien virkamiesten keskuudessa jotta viime päivinä julkisuudessa olleeseen tulevaisuustutkimukseen liittyvien epäselvyyksien kaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin

meillähän on nyt vähän huonoja kokemuksia tästä valmistelusta joka on tapahtunut liian nopeasti tai ehkä jopa liian pienellä porukalla

euroopan keskuspankkihan on linjannut että tarvittaessa se rajattomasti ostaa jälkimarkkinoilta näitten ongelmamaiden joukkovelkakirjoja eli tulee roskalainoja taseeseen

tässä on myös vaalit tulossa ja kai kansalaisillakin on joku oikeus ottaa kantaa siihen miltä pohjalta sote uudistuksessa edetään varsinkin kun perustuslakivaliokunta kuitenkin näytti valoa ja antoi tavallaan ymmärtää mitä erilaisia mahdollisuuksia tässä on

keskusteltiinko siellä tästä euroopan keskuspankin toiminnasta ja voitteko valaista mitä nämä asiat olivat koskien euroalueen talousongelmien hoitoa eli linjattiinko siellä jotakin sellaista mitä eduskunnan olisi nyt syytä tietää

mutta mitä pääministeri ja myös asianomainen sosiaali ja terveysministeri ovat mieltä siitä että eikö meillä ole nyt aikaa harkita sitä mallia rauhassa että mitään kiirettä ei ole valita nyt sitä

arvoisa herra puhemies

ehkä se oli parempikin niin että otetaan nyt aikaa

eun yhteinen turvapaikkapolitiikka on väline jonka avulla välimeren alueen maat haluavat sysätä vastuun erityisesti pohjois afrikasta saapuvien venepakolaisten ja spontaanien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta yhteiskunnallisesti vakaampien pohjois euroopan maiden harteille

ennen viime eduskuntavaaleja lepäämään jätetyssä ja nyt käsittelyssä olevassa lakiehdotuksessa valmiuslaiksi valmiuslain soveltamisen aloittamista koskevaa päätöksentekomenettelyä ehdotetaan muutettavaksi niin että valmiuslain toimivaltuudet otettaisiin käyttöön valtioneuvoston asetuksella eikä tasavallan presidentin asetuksella kuten nykyisessä laissa

arvoisa herra puhemies

italia kreikka ja malta etunenässä ovat viime vuosina tietoisesti pyrkineet murentamaan dublin järjestelmän perustaa tarjoamalla niin huonot vastaanottopalvelut näitä maita kauttakulkuväylänä käyttäville ihmisille että määränpäämaiden tekemät palautukset ensimmäiseen turvapaikanhakumaahan kiellettäisiin eu tuomioistuimen toimesta

kreikka on jo tässä osin onnistunut eikä suomikaan ole enää vuosiin palauttanut kreikan kautta suomeen tulevia spontaaneja turvapaikanhakijoita tai muita vastaavia yksilöitä

kuitenkin siitä esityksestäkin käy ilmi näitten kahden eri palvelusmuodon rasittavuudet poikkeavat toisistaan merkittävällä tavalla ja nyt vähän niin kuin pelottaakin suoraan sanottuna se että mitä jatkossa

hallitus pyrkii esityksellään saattamaan eun määritelmädirektiivin edellyttämät muutokset osaksi maamme ulkomaalaislakia

arvoisa herra puhemies

tasavallan presidentin valtaoikeuksien kaventaminen asiassa voidaan käytännön perustelujen sijaan nähdä pikemminkin osana niin sanottua päätöksentekojärjestelmämme parlamentarisoimista niin ikään kansanvaltaisen presidentti instituution kustannuksella

arvoisa herra puhemies

kun yksityishenkilö tavallinen kansalainen ottaa pankista lainaa asuntoa eli kotia varten hän joutuu antamaan lainaa vasten vakuudet

määritelmädirektiivin voimaantulon myötä turvapaikanhakija voi siis saada oikeuden jäädä suomeen mikäli hän omassa mielessään kokee ettei paluu omaan kotimaahan olisi mielekästä vaikkei paluuta mikään konkreettinen asia siellä enää uhkaisikaan

onko hallituksen nyt tarkoitus jatkossa luoda sellaista lainsäädäntöä pankkisektorille että pankit joutuisivat maksamaan jotakin näistä kansalaisten antamista vakuuksista

toisin sanoen presidentin päätöksentekovallan vähentämiselle ei tässä asiassa löydy sellaisia perusteita että asetuksenantovalta tulisi siirtää pois presidentiltä

lepäämään jätettyjä lakiehdotuksia ei voida enää vaalien jälkeen asiasisällöltään muuttaa vaan ne on joko hylättävä tai hyväksyttävä joten olen sitä mieltä että ensimmäistä lakiehdotusta ei tule hyväksyä

eli vielä pitäisi meidän mielestämme lisätä tätä määrärahaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

suomen on säilytettävä eun ankarasta painostuksesta huolimatta kansallisissa käsissä maahanmuuttopolitiikka ja tehokkaat sääntelykeinot maahanmuuton laadun ja määrän hallitsemiseksi

talousvaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina

esityksen tavoitteena on saattaa voimaan täsmennykset laajaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevaan sääntelyyn

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys vaalilain muuttamiseksi vahvistaisi eduskuntavaalien suhteellisuutta itä suomessa nykyisten pohjois karjalan pohjois savon etelä savon ja kymen vaalipiirien alueella kun tarkoituksena on muodostaa kaksi isompaa vaalipiiriä

tämä ulkomaalaislain muutosesitys ei ole millään muotoa askel oikeaan suuntaan vaan tulee omalta osaltaan kasvattamaan yhä hallitsemattomammaksi käyvää muuttoliikettä suomeen

muutosesitykset liittyvät talletussuojadirektiivin täytäntöönpanoon ja kriisinratkaisudirektiivin soveltamisalan täsmentämiseen

perustettaviksi esitettävissä savo karjalan ja kaakkois suomen vaalipiireissä niin sanottu piilevä äänikynnys laskisi nykyisestä selvästi

esityksessä ei ole kuitenkaan riittävästi huomioitu vaalipiirijaon uudistamisen kielteisiä sivuvaikutuksia alueelliseen edunvalvontaan vaalipiirien suurentuessa ja jakaantuessa osittain epätarkoituksenmukaisesti muun muassa erilaisten virastojen organisaatioiden ja yhteistyömuotojen nykyisten toiminta alueiden kannalta

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

eduskunnan seuraavaan täysistuntoon perjantaina viides kuudetta tytöt viisitoista bill

kehitysavun tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa niin kuin tässä valiokunnan mietinnössä on todettu mutta se on nyt hyvä että näitä mittareita on alettu perätä tiukemmin

maakuntien nykyisille asiointisuunnille ja suuntautumispäätöksille ei ole annettu painoarvoa ainakaan kymenlaakson liiton ja etelä savon maakuntaliiton lausuntojen mukaan

kaiken kaikkiaan on varsin arveluttavaa lähteä puuttumaan vaalijärjestelmään siten että vaalien suhteellisuutta lisättäisiin yhdessä osassa maata mutta jätettäisiin mahdolliset samankaltaiset epäkohdat korkean piilevän äänikynnyksen muodossa muualla huomiotta

olen myös samaa mieltä ulkoasiainvaliokunnan enemmistön kanssa siitä että on tärkeää että kehitysyhteistyö tekisi jollakin aikavälillä itsensä tarpeettomaksi

arvoisa herra puhemies

tässä on kiinnitetty ihan oikeisiin asioihin huomiota eli kun hallitus sanoo että työn verotusta ei kiristetä niin kyllä tässä nyt monissa kunnissa tapahtuu juuri niin että työn verotus kiristyy tämän valtionosuusjärjestelmän muutoksen takia ja näitten leikkausten takia

ja kyllä nyt odotan ainakin että näitten puolueitten edustajat jotka ovat hallituksessa edustettuina heidän edustajansa siellä kuntatasolla sitten kertovat jos sitä työn verotusta ei haluta nostaa mistä leikataan

meillä on monenlaisia leikkauskohteita ja siten on mielestäni kuitenkin selvää että valtion kassasta näin paljon kehitysapuun ja kehitysyhteistyöhön ei voida antaa

tämä mitä edustajat mattila ja halla aho tässä edellä todistivat oli mielestäni tärkeä asia

mutta silloin kun listataan ja esitetään kysymyksiä että mistä olisitte valmis vähentämään ja siellä on erilaisia kotimaan kohteita ja kehitysapukohteita sitten vastakkain niin kyllä kehitysapu on siellä aivan kärkipäässä mistä ollaan halukkaita leikkaamaan

olen kyllä erittäin huolestunut ja hämmentynyt miten tällaiseen ratkaisuun on todella voitu joutua tai on päädytty että vähemmistövaltuutettu oikeusasiamiehen sijaan olisi tämä valvoja näissä maasta poistamisissa

jos puututaan kolmeen nykyiseen korkean äänikynnyksen vaalipiiriin eli pohjois karjalaan etelä savoon ja pohjois savoon on samalla kyettävä vastaamaan siihen halutaanko vaalipiirejä muokata muuallakin ja jos halutaan niin miten

kehitysavusta olisi ehkä syytä siirtyä ennemminkin kriisiapuun joka tuntuu saavan enemmän kansalaisten kannatusta eli tällaiseen katastrofityyppiseen apuun

hallituksen esityksestä herää myös kysymys miksi hallitus ei esitä matalimman äänikynnyksen vaalipiiriä eli uudenmaan vaalipiiriä jaettavaksi jolloin toisaalla syntyisi mahdollisuus suurentaa vaalipiiriä muuttamatta nykyistä perustuslakia

oikeastaan herää vähän kysymys kun ottaa huomioon sen että todella on ollut tiedossa tämä resurssien vähyys vähemmistövaltuutetun osalta ja toisaalta ehkä myös nämä kompetenssikysymykset ovatko ne kaikki syyt mitkä liittyvät tähän prosessiin olleet julkisuudessa esillä

oli melkoinen yllätys että pitkän parlamentaarisen valmistelutyön jälkeen perustuslakivaliokunnassa vain perussuomalaiset ovat puoltamassa tämän vaalilain uudistamista koskevan edellisen hallituksen esityksen hyväksymistä

se johtuu siitä että euron ulkoinen arvo on liian korkea meidän yhteiskunnallemme

sitten keskustelussa on noussut esille tämä ekpn eli euroopan keskuspankin mandaatin muuttaminen hintavakauden sääntelijästä talouden vauhdittajaksi

sellainen oikeastaan aika iso kysymysmerkki tässä nyt on ja oikeastaan toivoisi että mikäli jollakin hallituksen edustajalla on tästä nyt parempaa tietoa tai jotakin sellaista mitä ei ole tuotu tai jostain syystä haluttu tuoda esille niin nyt tässä istunnossa sitten toisi sen esille

arvoisa herra puhemies

vaalilain uudistaminen vaalipiirijaon osalta vain hallituspuolueiden tuen voimalla olisi omiaan nakertamaan koko vaalijärjestelmämme yleistä hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta

sitä käydään toivon mukaan myös suomessa

mutta kun keskustellaan ekpn mandaatista silloin pitää pöydässä olla myös keskustelu suomen eurojäsenyydestä sillä mikäli ekpn mandaattia lähdetään muuttamaan se tarkoittaa että yhteisvastuu kasvaa

itse olen taipuvainen pitämään kuitenkin tätä meidän vaalijärjestelmäämme pääpiirteittäin puoluevaalina eli aina riippumatta siitä niin kuin nykytilanteessakin tuleeko oma ehdokas jota äänestää valituksi ääni menee joka tapauksessa tämän puolueen hyväksi

jos jokainen hallitus kulloinkin toimisi vastaavalla tavalla heräisi silloin väkisinkin oikeutettu kysymys siitä onko uudistusten takana muitakin motiiveja kuin vain vaalien suhteellisuuden lisääminen

siksi kysynkin pääministeri kataiselta

siksi vaalien suhteellisuutta lisättäessäkin olisi pyrittävä hallitusoppositio rajan ylittäviin vaalilain uudistusesityksiin kuten viime vaalikaudella kun eduskunta hyväksyi lepäämään lain niin sanotusta vaalialuemallista

mutta kun ajatellaan tätä vaihtoehtoa että lähdettäisiin tekemään vaalipiireihin muutoksia niin itse pidän sitä erittäin pahana

vaalialuemallin hyväksymisellä myös vaalien jälkeisillä valtiopäivillä olisi saavutettu koko maan kattava oikeudenmukainen suhteellinen tasavertainen ja kestävä vaalilain uudistus

se tarkoittaisi vaalipiirin jakamisia liittämisiä toisiin ja tästä ei ole mitään käsitystä missä päin suomea minkäkinlaisia muutoksia tehtäisiin